nykyinen hallituksen toiminta johtaakin väistämättä maanpuolustuksen tason rajuun heikkene miseen ja mahdollisesti jopa yleisen asevelvollisuuden lakkauttamiseen tulevaisuudessa

herääkin kysymys millä ihmeen rahalla alamme käytännössä kehittää valtioneuvoston selonteossa mainittuja kohteita kun hallitukselta ei liikene euroja edes tämänhetkisen maanpuolustuksen tason ylläpitoon

suomen turvallisuus ja puolustuspoliittista toimintalinjaa luonnehtivat jatkuvuus avoimuus ja vahva sitoutuminen eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön joka näkyy aktiivisena osallistumisena eun turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiseen naton kumppanuuteen pohjoismaiseen yhteistyöhön sekä kansainväliseen kriisinhallintaan

alueellisesti ja sosiaalisesti tasa arvoiset sekä laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan kannalta ehdottoman tärkeitä

sosiaali ja terveysministeriön hallinnonalalla haasteita riittää

keskittämisen ja palveluiden riittävän saavutettavuuden välinen tasapainoilu ei ole helppoa

hyvästäkään suunnitelmasta ei ole hyötyä ilman toteutusta

ei etenkään tällä hetkellä kun vallitseva taloudellinen tilanne ei ole paras mahdollinen

sote palveluiden osalta tulee kuitenkin pitää mielessä se että niiden tulee olla kaikkien oikeus riippumatta asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta

monet muut valtiot kuten esimerkiksi ruotsi norja viro ja luonnollisesti venäjä ovat huomanneet tämän asian ja ne reagoivat erilaisiin uhkakuviin kasvattamalla puolustusbudjettejaan

näissä kysymyksissä pitää ajatella inhimillisesti ja ottaa huomioon pieni ihminen

tällä hetkellä hallituksen keskittämislinja uhkaa maamme kattavaa sosiaali ja terveyspalveluiden verkostoa ja tästä näkökulmasta epätasa arvo kasvaa entisestään

esimerkiksi varsinais suomessa sijaitseva askaisten terveysasema on hyvä esimerkki terveysasemasta jonka paikallinen merkitys on mittaamattoman arvokas osa terveydenhuollon kokonaisuutta

siellä kerättiin adressi johon tuli valtavasti nimiä ja toistaiseksi terveysasema saa olla ja toimia

vastaava tilanne on ajankohtainen valitettavan monin paikoin maassamme

lastensuojelusta säästetyt eurot voivat koitua todella kalliiksi tulevaisuudessa

sotiemme veteraanien asiat on hoidettava kuntoon pikimmiten koska siihen ei enää kauan ole mahdollisuutta

hallitus ei ole mielestäni talousarviossa varannut riittävästi varoja veteraanien kuntoutukseen vaikka hieman lisää on tulossa mikä on hyvä asia

myös sotavammalaki vaatisi uudistusta

ministeriön tulisi kiinnittää huomiota lainsäädännön uudistamiseen muun muassa siten että myös lievästi vammautuneet veteraanit saisivat korvauksen ja riittävän kuntoutuksen

todellisuudessa sotaan osallistuneet ovat jo niin iäkkäitä ettei vammaisuusprosentteja pitäisi laskea ollenkaan vaan antaa kaikki tarpeellinen hoiva kaikille sotiemme veteraaneille

paikkakuntien väliset erot saattavat olla suuria tässäkin asiassa

viime vuosina kuntien ja veteraanijärjestöjen yhteistyön parantuminen on ollut veteraaneille suunnattujen palveluiden kehittämisen osalta positiivinen asia

veteraanien tilanteen parantamiseksi tein talousarvioaloitteen jossa ehdotan runsasta lisäystä rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotihoitoon

tällaisesta ystävätoiminnasta on jo alustavia suunnitelmia tehty

lopuksi arvoisa puhemies lähettäisin terveisiä sotiemme veteraani kalervo savolaiselle sinne kuopion suuntaan ja kiitän kolmen ritarin taisteluasemissa olevasta kirjasta

hän oli yhtä aikaa tuolla tampere talossa itsenäisyyspäivänä mutta meidän tiemme eivät valitettavasti kohdanneet ja sain presidentin kansliasta tällaisen kirjatervehdyksen jonka hän oli toimittanut sinne

tämä kalervo savolainen oli isäni joukoissa siellä soutjärven mottitaisteluissa

hän on tehnyt monta hienoa kirjaa sota ajasta ja niistä taisteluista

myös aika monet maakunnan vapaaehtoiset ovat tehneet matrikkeleita eri paikkakunnilta ja se on todella arvokasta historiaa

kiitos myös niille vapaaehtoisille

arvoisa puhemies

sote palveluiden tulevaisuuden kehitys on istuvan hallituksen käsissä ja oli kehityssuunta mikä tahansa niin sairauksien ennalta ehkäiseminen ja kansalaisten terveyden edistäminen lienevät kaikkien mielestä tärkeitä asioita

eikö juuri näitä asioita kansantaloutemme kaipaa kun menee heikommin

virikkeiden ja pientenkin elämysten kokeminen sekä vapaaehtoinen osallistuminen yhteiseen tekemiseen antavat sisältöä elämään

pikkulukioissa oppimistulokset ovat usein erittäin hyviä ja yksi asia mistä se voi johtua on myös se että ryhmät ovat pieniä

on tärkeää että oppilaat olisivat motivoituneita oppimaan ja kiinnostuneita koulunkäynnistä

näin ollen tätä tarkoitusta varten tulisi vanhustenhoitolaitoksiin palkata erikseen idearikas innostava ja kannustava henkilö joka huolehtisi päätoimisesti palvelutalojen asukkaiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista

kansainvälisestikin olemme siinä heikommalla kolmanneksella

tarve vanhusten hyvinvoinnin parantamiselle on merkittävä ja tätä varten tulisi kohdentaa valtion määrärahoja hankkeeseen jossa kartoitettaisiin tarvetta palvelutalojen virkistystoiminnasta vastaavien henkilöiden palkkaamiseksi

kerhotoiminnan pitäisi olla maksutonta

tässä myös pääsemme siihen tilanteeseen että yksinäisyys ja syrjäytyminen helposti aiheutuvat siitä että motivaatiota ei ole

vuoden kuluttua tulisi tutkia hankkeen onnistumista keräämällä kattava palautekokonaisuus palvelutalojen asukkailta heidän omaisiltaan ja henkilökunnalta

okei

noin vuosi sitten tänne eduskuntaan tuli toistasataa veteraaninaista ja miestä sotiemme veteraaneja ja se oli sykähdyttävä kokemus kaikille edustajille täällä eduskunnassa

heidän viestinsä oli että kotihoito ja kuntoutus eivät ole hyvällä kantilla täällä suomenmaassa vieläkään

oli erittäin hyvä että nyt tuli lisärahoitusta kaikkien eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä veteraanien kuntoutukseen mutta on sanottava että tämä rahoitus ei ole vieläkään läheskään riittävä

tähän täytyy tehdä muutos ja mielellään niin että löydetään heidät kaikki jotka tämän kuntoutuksen ansaitsevat ja saavat ja ovat siihen oikeutetut ja jos ei kuntoutusta sitten kotihoitoa ja niin ettei heidän tarvitse sitä kuntoutusta itse anoa vaan se tulisi niin kuin manulle illallinen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toimivat rakenneuudistukset auttavat suomea eteenpäin

valtion pitäisi hoitaa koko tämä veteraanien kuntoutus ja kotihoito ja olisi pitänyt tehdä se jo vuosikaudet sitten

hallitus ei ole toimillaan saanut suomen vientiä vetämään toivotulla tavalla ja rikkidirektiivi aiheuttaa päänvaivaa useille merkittäville suomalaisille vientiyrityksille

hallitus hehkuttaa tällä hetkellä suureen ääneen omaa vielä hämärän peitossa olevaa rakenneuudistuspakettiaan jolla pitäisi ratkaista iso tukku vallitsevia ongelmia

kansallinen yritysten kustannuksia alentava toimenpideohjelma on laiha lohtu rikkidirektiivin monille suomalaisyrityksille aiheuttaman hintalapun rinnalla

yritysmaailman merkittävien toimijoiden keskuudessa ei tästä huolimatta hypitty kattoon kehyspäätöksen julkaisun jälkeen

se sisältää paljon positiivista hyminää mutta vähän todellisia ratkaisuyrityksiä ja rohkeita liikkeitä suomen hyvinvoinnin edistämiseksi

riittävän terävät ja todellisia tuloksia tuottavat ratkaisut jäivät uupumaan taas kerran tämän kehyspäätöksen kohdalla

vanhan kaavan mukaan kun hallituspuolueiden kansanedustajat ajautuvat ahtaalle puolustaessaan risaa budjettiesitystään he alkavat taas heitellä lokaa opposition päälle ja peräänkuuluttaa vaihtoehtoisia ratkaisuja

kuitenkin julkisen talouden leikkauksia kohdistettaessa tulisi pitää mielessä ettei lyhytnäköisen ja harkitsemattoman päätöksenteon tuloksena kannata viiltää kriittisesti pitkän aikavälin kasvun edellytyksiä kuten esimerkiksi koulutusta

toivoisin yksittäisiltä hallituspuolueiden edustajilta kykyä ja rohkeutta tarkastella talousarvioesitystänne kriittisesti sekä ottaa kantaa asiaan

esimerkiksi opetus ja kulttuuritoimen valtionosuusindeksin jäädyttäminen osaltaan tekee hallaa suomalaiselle koulutukselle joka on yksi keskeisimpiä menestystekijöitä talouskasvuamme ajatellen

ammattikoulujen ja ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähennyksen loiventaminen oli hyvä liike suomalaisen koulutuksen sekä nuorisotakuun näkökulmasta

onneksi opintotuki vihdoin sidotaan indeksiin

arvoisa puhemies

mielestäni yleisesti ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen painoarvon tulee olla mahdollisimman ennaltaehkäisevässä toiminnassa

valtion kassaan kilahtava summa ei ole häävi mutta toisaalta monen vähällä toimeentulevan opiskelijan kukkarossa tämä muutos tekee kipeää

syitä ongelmiin tulee etsiä riittävän perusteellisesti jotta toimet ongelmakohtien korjaamiseksi voidaan kohdistaa oikein

yleiset elinkustannukset ovat suomessa jo nyt todella korkeat ja välttämättömien hyödykkeiden kuten ruuan ja lääkkeiden hinnat ovat hallituksen veropolitiikan tuloksena nousseet

kokeilua tulisi laajentaa entisestään ja laatia selkeä toteuttamiskelpoinen suunnitelma terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä kaikille ammattikorkeakouluopiskelijoille

tekeekö tämä suomesta paremman paikan elää

eihän täällä kohta ole varaa edes karkkipussiin

nuorisotyön merkitys on jäänyt mielestäni liian vähälle huomiolle talousarvioesityksessä

hallituksen ajettua kunnat ahtaalle heikkenevät niiden kaikille tarjoamat peruspalvelut tuntuvasti

tuleekin pitää mielessä ettei luodusta koulutuspaikasta ole iloa valtiolle ilman että joku kykenee ottamaan sen myös vastaan

sen sijaan hallituksessa väännettiin dramaattisesti osinkoverojen kanssa jotta esimerkiksi sote uudistukseen liittyvät konkreettiset seikat ja kuntatalouskeskustelu jäisivät pois lööpeistä

kansa kyllä huomaa jokapäiväisessä elämässään mistä hallitus on tinkinyt ja tämä tulee näkymään tulevien vaalien tuloksissa

arvoisa puhemies

yksityisten elinkeinonharjoittajien toimintaedellytysten parantaminen on valitettavasti päässyt unohtumaan talousarvioesityksestä kokonaan

lauri ihalaiselle ministerille annan kyllä kiitosta siitä että kun tein kirjallisen kysymyksen harmaasta taloudesta ja toimenpiteistä mitä hallitus on sitten kehittänyt sitä vastaan hän vastasi erittäin kattavasti ja pikkutarkasti ja olen siitä kiitollinen että hän oli paneutunut kyllä tähän vastaukseen täysillä

tästä voi päätellä että hallitusta kiinnostaa enemmän suuryritysten voiton maksimointi

ministeri kyllöselle myös kiitos siitä että kasitie saa vihdoinkin ainakin alkuparannuksensa toimeen ja kasitietä aletaan parannella

nyt pitää katsoa eteenpäin ja panostaa tulevaisuuteen

gmo vapaa suomi puhdas vesi metsät elintarviketurvallisuus huippuluokkaa ja ruokatuotanto jossa lisä ja torjunta aineita käytetään vähän näillä eväillä luodaan lisää työpaikkoja ja viljelijätkin pysyvät hengissä ja pystyvät siis jatkamaan ammattiaan

ei se ole ihme ollaan niin paljon kyllä sitten ministeri kyllöstä hehkutettu tekemään tätä asiaa ja hän nyt sitten on lupautunut myös täällä salissa niin monta kertaa että ei voinut mennä puihin ja se on ihan hyvä

hallitus ja ympäristöministeriö eivät ole toimineet suomalaista maataloutta edistääkseen ja tähän toivon suurta muutosta parempaan

valtiontalouden kehyksien olisi turvattava kansalaisillemme oikeus hyvään terveydenhuoltoon puhtaaseen lähiruokaan henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin työntekoon ja koulutukseen oikeudenmukaiseen kohteluun elämässä